parhaillaan luontopalveluilla on joukko nuorisotyöllisyysvaroin palkattua henkilöstöä

esitäytetty hakulomake on lähetetty kansaneläkkeen saajille ja on ollut myös mahdollisuus hakea takuueläkettä suullisen haun kautta joten tämä asia on kyllä esimerkillisesti hoidettu

arvopaperimarkkinoihin ja atk ympäristöön liittyvät rikokset ovat uusia rikoslajeja

työllistämistoimenpiteiden edellytyksenä on ettei yksikössä ole ollut lähimenneisyydessä tuotannollisista syistä lomautuksia tai irtisanomisia

luontopalveluiden toiminta on riippumattomissa mittareissa todettu hyvin tuottavaksi ja palveluiden on todettu maksavan paikallistaloudellisesti moninkertaisesti itsensä takaisin

kuitenkaan laki ei ole onnistunut lopettamaan harmaata taloutta vaikka se toki sitä hillitsee

moni iäkäs vanhus ja vähän nuorempikin hoitaa omaa rakastaan läheistään tekee raskasta vastuullista arvokasta työtä ja tästä tulisi saada riittävä korvaus

ne tuovat matkailutuloja kunnille sekä terveyttä ja hyvinvointia kaikille asukkaille

käänteisen arvonlisäveron käyttöönotto voisi olla hyvä keino vähentää harmaata taloutta

käänteisessä arvonlisäverojärjestelmässä alvin tilittää valtiolle ostaja eikä myyjä ja pitkissäkin palveluketjuissa arvonlisävero maksettaisiin vain kerran ensimmäisen ostajan toimesta

vähintä olisi se että omaishoidon tuki ja lomat olisivat valtakunnallisella tasolla tasaveroiset jotta kaikkialla suomessa olisi yhtä mahdollista hoitaa omaa läheistään

arvoisa puhemies

metsähake esityksen mukaan metsähakkeella tuotetusta sähköstä maksettava tuki olisi puolet nykyisestä jos metsähake on valmistettu järeän puun hakkuukohteelta saaduista jalostukseen soveltuvista rungonosista

työsuojelun piiriin kuuluu laaja skaala asioita lähtien perinteisistä turvallisuus ja terveysnäkökohdista kuten työpaikkojen homeongelmista ja työtavoista yhdenvertaisuuteen ja syrjintään

nyt lisänä olisi tulossa harmaan talouden torjunta joten on huoli siitä kuinka työsuojelupiirit selviävät kaikista lakisääteisistä tehtävistään ellei tuottavuusohjelman vähentämistavoitetta tarkisteta

tietysti tehostamista voidaan jossain määrin saavuttaa päällekkäisyyksiä karsimalla ja hyödyntämällä tietotekniikan mahdollisuuksia mutta työsuojeluviranomaisten määrä on kuitenkin hyvin oleellinen tekijä työsuojelun laadussa

metsähake esitys puolittaa vähänkin isompikokoisen rankapuulla tuotetun sähkön tuotantotuen

työn psyykkisten piirteiden merkitys sydän ja verisuonitautien altistajana on todella suuri ja mielenterveyden etenkin depression merkitys työkyvyttömyyseläkkeissä ja sairauspoissaoloissa on valtava

nykyjärjestelmässä kaikki ne jotka olisivat oikeutettuja tukeen eivät sitä uskalla tai halua tai viitsi hakea joten tämäkin on yksi seikka joka erittäin vahvasti puoltaa sitä että toimeentulotuki siirrettäisiin kelaan

asiantuntijoiden laskelmat kuitenkin osoittavat että ympäristön kannalta kestävällä tavalla tuotettua puuainesta riittää metsähakkeen käytön merkittävään lisäämiseen sekä metsäteollisuuden raaka aineeksi

ja ajatelkaapa logistisia hankaluuksia

on haaste tehdä ero eri puuerien välillä

niillä rahoilla saisi aikaan paljon hyvää perustoimeentulon vahvistamiseksi pienten eläkkeiden ja työttömyysetuuksien parantamiseksi sekä köyhien lapsiperheiden aseman parantamiseksi

tarvitaan eri autot ja erät eri puille

ehkä lopuksi vielä yksi huolestuttava selvitys

hallituksen esitys johtaisi metsähakkeen käytön vähenemisen myötä todennäköisesti turpeen ja kivihiilen käytön lisäämiseen

tavoite kotimaisen puuenergian edistämisestä kääntyy esityksen seurauksena päälaelleen

etenkin sisämaassa menetetään kotimaisia työpaikkoja kun metsäalueiden ympäröimät energialaitokset siirtyvät puuenergiasta kivihiileen

suosituksen mukaan opiskelijoille tarjottavan ruoan tulee olla monipuolista ja vaihtelevaa siten että siinä yhdistyvät terveellisyys hyvä maku ja virkistävä vaikutus

arvoisa puhemies

en kannata nato jäsenyyttä enkä siksi myöskään yhteistyön vahvempaa syventämistä

edustaja erkki virtanen

käsittelyssä on siis hallituksen esitys jossa lailla pannaan täytäntöön eun direktiivi paikkatietoinfrastruktuurin eli inspiren perustamisesta

edustaja mattila

edustaja eestin

edustaja tuomioja puhui erittäin järkevästi siitä ettei itämeren alueella tule lietsoa provokaatioita ja että suomen tulisi korostaa itämeren alueen dialogia ja luottamusta herättäviä toimia

mutta maa ja metsätalousministeriö järjestöt energiayhtiöt ja muut lausunnonantajat vastustivat esitystä perusteettomana ja katsoivat sen olevan monin tavoin haitallinen

tämä tehostaa olemassa olevien tietovarantojen käyttöä lisää viranomaisten välistä tietoyhteistyötä ja luo edellytykset entistä monipuolisempien kansalaispalvelujen syntymiselle

turpeen veroalella voidaan väittää edistettävän metsähakkeen käyttöä koska edellisellä kaudella energiatukiin rakennettiin kiikkulauta turpeen vero ja puuenergian tukitaso sidottiin toisiinsa

mutta tässä lakiesityksessä toteutetaan todellakin eun asettamat minimivaatimukset ja tämä on siis alku

muutenkin kasvupaketti on erinomaisen hyvä elvyttävä kokonaisuus

tässä keskustelussa on noussut esiin se että suomi on ollut aloitteellinen siinä että selvitetään hybridiuhkiin keskittyvän osaamiskeskuksen perustamista tänne suomeen eun osaamiskeskusta

pidän myös verotusratkaisuja perusteltuina

lapsivähennys verotuksessa helpottaa vähävaraisten lapsiperheiden ahdinkoa

valiokunnan saamien selvitysten mukaan jatkoselvitystyö onkin käynnissä ja on erittäin tärkeää edistää pienten yritysten tiedonsaantimahdollisuutta

mutta kestävyysvaje on syvemmällä kuin mihin elvytys riittää

mahdollisia sovelluksia on

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

esimerkiksi lenkkeilijä voi etsiä sopivan reitin kännykästä tai joukkoliikenteen kulkua voidaan seurata reaaliaikaisesti asemien opastetauluilta

ensi vuonna alkava nuorten yhteiskuntatakuu on todella arvokas hanke ja jotta aivan varmasti saadaan toteutumaan tämä tärkeä tavoite toivon että oppisopimuskoulutukseen palataan kehysriihessä että voimme lisätä näitä paikkoja sillä oppisopimuskoulutus on hyvin keskeinen väylä saada nuorille työpaikkoja

kotimaisen maatalouden kannattavuutta voidaan lisätä edistämällä lähi ja luomuruuan käyttöä julkisissa ruokapalveluissa

tilanteessa jossa ulkomainen fossiilinen polttoaine kivihiili ottaa markkinaosuuksia kotimaiselta uusiutuvalta energialta pitäisi voida tukea kotimaista uusiutuvaa polttoainetta metsähaketta

kannustan ministeri koskista viemään hallituksen hyvää lähiruokaohjelmaa eteenpäin

pk yritykset ovat osoittautuneet suurtyöllistäjiksi tässä viime vuosien katsannossa

mutta hyötyjä menetetään jos tieto hinnoitellaan ja tietoon on rajattu pääsy

ammattikoulutuspaikkojen lisäyksestä olen vilpittömästi iloinen ja varsinkin siinä mielessä että kun uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla on ollut huutava pula ammattikoulutuspaikoista niin on ymmärretty että niitä tarvitaan juuri täällä lisää missä on ollut erittäin vaikeaa nuorten päästä kaikkein suosituimmille koulutusaloille

kansalliset aineistoresurssit on saatava tutkimuksen opetuksen ja tuotekehityksen käyttöön pienin kustannuksin silloin kun se tietosuojan puitteissa on mahdollista

sietopalkkio on oikein hyvä ajatus sillä tämä suojeluraha on hyvin toiminut maakotkien suojelun suhteen ja myös susineuvojista on hyviä kokemuksia

valiokunta kuuli myös kansallisesta kalatiestrategiasta ja siihen liittyvästä uhanalaisten kalakantojen suojelusta siten että parannetaan kalojen kulkumahdollisuuksia

tämä esitys helpottaa virastojen välistä tiedonvaihtoa mutta ei paranna tietovarantojen saatavuutta yleisemmin joten jatkotyö tässä onkin olennaista

valiokunta toteaakin mietinnössään että julkisten paikkatietojen saatavuus hinnoittelu ja jatkokäyttöoikeudet ovat osa kehitteillä olevaa laajempaa kansallista tietopolitiikkaa

tätä on rahoitettu euroopan aluekehitysvaroista mutta jatkossa kalateiden rakentaminen vaikeutuu kun aluekehitysvaroista ei näitä varoja enää saada

arvoisa puhemies

mietinnössä puhutaan kauniisti pallaksen hengestä mutta kyllä tässä hotellin laajennuksessa herkät luontoarvot jäävät bisneksen jalkoihin

arvoisa puhemies

mietinnössä myös perustellaan erittäin laveasti sitä ettei tämä esitys olisi ennakkotapaus mutta minua ne perustelut eivät vakuuta

alkoholin suurkulutuksen haitat yhteiskunnalle ovat miljardiluokkaa

toki deflaatiota ja pysähtyneisyyttä on vältettävä

kansalaisaloitteessa esitetyt asiat ovat erittäin kannatettavia

ne ovat todella meidän yksi suuri toivomme työllistämisen näkökulmasta

ne toimivat omalta osaltaan myös ennalta ehkäisevästi ja lähettävät sen viestin että yhteiskunta ei hyväksy rattijuopumusta

annetaan näille perheille lain edessä sama arvo kuin muillekin

monella edustajalla on ollutkin täällä hyviä ideoita ja esityksiä mutta minusta meidän pitää kuunnella ensisijaisesti yrittäjiä

valiokunta on tällä aikataululla tehnyt hyvää työtä ja nämä ponnet ovat kannatettavia kuten se että alkolukon käyttöä lisätään ja että selvitetään promillerajojen tarkoituksenmukaisuutta kuten myös rangaistuskäytäntöjä

he parhaiten tietävät mitä toimenpiteitä tarvitaan mitä rakenteellisia uudistuksia jotta työllistämisen riskiä voidaan madaltaa että he varmasti uskaltaisi vat työllistää enemmän

tämä laki takaa sen että yhteiskunta antaa tuen tasa arvoon kasvamisen tielle missä rakkaus on tärkein asia kasvavalle lapselle eikä se oletteko heteropari

toki olisin toivonut että jo nyt olisi voitu tehdä rohkeampia ratkaisuja mutta keskustelu on osoittanut että tahtotilaa hoitaa asia kuntoon kyllä löytyy

tarve erotella ihmisiä rekisteröityihin puolisoihin ja aviopareihin poistuu mikä tarkoittaa byrokratian vähenemistä ja sitä että kunkin parin oikeudellinen asema suomessa olisi selkeästi ja yhdenmukaisesti määritelty eikä yhteistä sukunimeä tarvitsisi anoa maistraatista

arvoisa rouva puhemies

välikysymys eläkeläisten toimeentulosta tulee tarpeeseen

hallitus korottaa sosiaali ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja heikentää pienituloisten eläkeläisten asumistukea jäädyttää kansaneläkkeitä pienentää lääkekorvauksia suurentaa sairaiden henkilöiden taksimatkakorvausten omavastuita poistaa ruokavaliokorvauksen

arvoisa puhemies

tämäkin on pienituloiselle iso raha puhumattakaan siitä että uusille tuensaajille tätä suojaosaa ei olisi

kuten valiokunta mietinnössään toteaa omaishoidon tukeen liittyvät uudistukset ovat sata komitean käsittelyssä joka antaa ehdotuksensa vuoden loppuun mennessä

vanhukset tarvitsevat hyvän hoidon lisäksi luonnollisesti myös ulkoilua ja muuta virkistystä